tämä lakiesitys tietysti jättää muutenkin kaikki yhden miehen yritykset jotka eivät ole osakeyhtiömuotoisia näitten ulkopuolelle

tosiaan toivottavasti myöskin eläkkeiden saajien mahdolliset kaksoisverotukset ja muut saadaan lähiaikoina vihdoinkin ratkaisuun koska ne eivät ole ratkaistuja

suomen maaseutuelinkeinojen kannalta on tärkeää että maaseuturahaston varojen käyttämistä maaseudun kehittämiseen voidaan ennakoida ja suunnitella myös eun rahastokausien taite ja vaihtokodissa

arvoisa puhemies

myöskin tämä keskustelu pohjoismaisesta koulutuksesta ja opiskelijoitten vaihdosta ja mahdollisuudesta opiskella toisessa pohjoismaassa on tärkeää

kuluttajat tulisikin saada paremmin tietoisiksi siitä miten esimerkiksi tuontiruuan lisääntyminen markkinoilla lisää myös erilaisten epidemioiden määrää

sitten on erikseen muutamia näitä pohjoismaisia laitoksia joissa myöskin suomalaisia on jossakin toisessa maassa opiskelija tai tutkijavaihdossa ja pääsee siten tutustumaan toisen maan tutkimuksentekokulttuuriin tai muuhun

toivottavasti muutos johtaa rahoitus ja investointitukien joustavaan maksuun ohjelmanvaihtokohdissa

tässä yhteydessä haluamme kiinnittää huomiota sekä eläinten terveyteen että suomalaisten elintarvikkeiden vapauteen geenimuunnellusta elintarviketuotannosta

tietysti tässä täytyy toivoa että näiden tutkimustyötä tekevien palkkavarat kiertävät yhteiskunnassa niin nopeasti että syntyy myös verokertymää lisää

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäiset esiottelussa salolta otetun lakiehdotuksesta on kierroksen toinen käsittely on päättynyt

uskomme vakaasti siihen että gmo vapaus tulee olemaan suomalaisen maatalouden vientivaltti jo lähitulevaisuudessa

pohjoismaitten neuvoston tarkastuskomiteassa missä nyt suutarin eeron kanssa olemme olemme olleet tutustumassa näitten laitosten toimintaan ja vähän koettaneet raportoida ja edesauttaa niitten toimintaa sitten kontrollikomitean kokouksissa jollaiseen nyt taas sitten maanantaina suuntaamme tukholmaan

mutta todennäköisesti jos ihmisillä on velkoja ja muita rahat käytetään velanmaksuun ja ne ehtivät siirtyä ihmiseltä toiselle useamman kerran vuoden aikana

sen kuinka paljon enemmän luomua tulisi olla pettynyt

tämä verotoimenpide ei ole tasavertainen niin kuin tuli todettua näitten pienyrittäjien kohdalla koska on säädetty tuo alaraja

varmaan yli tuhat sivua asiakirjoja löytyy jos vuoden asiakirjat samaan nippuun tulostaa

hyvänä esimerkkinä voidaan pitää viime kevään eduskuntavaaleja jolloin sosialidemokraatit ja perussuomalaiset saivat lähes yhtä monta ääntä mutta paikkamäärä eroaa kuitenkin kolmella kansanedustajalla

täällä on todettu että jos verotoimenpiteen katsotaan olevan erityinen tai valikoiva siinä suhteessa että se suosii jotakin yritystä tai tuotannon alaa eikä valikoivuutta voida perustella yleisen verojärjestelmän luonteella tai taloudellisella rakenteella verotoimenpide katsotaan vakiintuneen menettelytavan ja oikeuskäytännön mukaan valtion tueksi

ihmettelen hinkua rakentaa jatkuvasti suurempia yksiköitä sen sijaan että vaalimenetelmää uudistettaisiin ja valittaisiin joku kansanvaltaisempi keino demokratian toteutumiseksi

joten tämän lakiesityksen kanssa voi tulla riitaa siitä onko se valtiontukea yrityksille ja sitten päästään eu tuomioistuimessa helposti käsittelemään näitä asioita

valitettavasti ratkaisut ovat jälleen sellaisia jotka suosivat suurta ja niitä tahoja joilla on varaa mainostaa entistä suuremmissa vaalipiireissä

pienestä kunnasta tai harvaan asutulta alueelta olevan ehdokkaan on yhä vaikeampi päästä kansanedustajaksi kun vaalipiiriä kasvatetaan

siirtoäänivaalitapa voisi olla hyvä ratkaisu suomessakin

käytössä on kuitenkin vain yksi ääni mutta ääni ei mene hukkaan koska se siirtyy listassa seuraavalle ehdokkaalle jos oma ykkösehdokas ei vaaleissa menesty

siirtoäänivaalitapa mahdollistaisi jopa suhteelliset ja listattomat henkilövaalit mutta sitä voidaan käyttää myös listavaaleissa kuten eduskuntavaaleissa

kansalaisoikeuksia tulee edistää

jos hallitus oikeasti haluaisi kansanvaltaa se ei keskittyisi muuttamaan vaalipiirejä omien etujensa pönkittämiseksi vaan keskittyisi uudistamaan vaalitavan ja sitä kautta puuttumaan myös äänikynnykseen

vaalipiiriuudistuksen ja vaalirahoitusuudistuksen ohella voitaisiin keskustella myös vaalikulujen verovähennysoikeuksista silloin kun kansanedustajaehdokas on käyttänyt omia varojaan

tähänkin verovähennysoikeuteen tulisi kuitenkin samalla säätää heti katto etteivät tosi rikkaat voisi kaapata kansanvaltaa

kumminkin siinä on muun muassa näitä vähemmistökansojen oikeuksia loukkaavaa tilannetta kun ei suomessa ole näitä saamelaisasioita ja maailmanlaajuisia ilo sopimuksia saatu aikaiseksi ja nyt tätä kalastuslakia tehdään siitä huolimatta

muun muassa tämä inarinjärveä koskeva kohta jossa valtiolle määritellään kaksi kolmasosaa saaliista ja paikallisille mukaan lukien osittain saamelaisetkin siellä yksi kolmasosa

ylikompensaatiota on sanottu muodostuvan ensinnäkin siitä syystä että palkansaajan yksityisajojen osuutta ei ole otettu huomioon keskimääräisiä kustannuksia laskettaessa eikä verosta vapaata korvaustasoa määriteltäessä

arvoisa puhemies

perussuomalaiset yhtyvät moniin näihin kalastuslain tavoitteisiin ja haluamme että kalakantojen kestävyyteen kiinnitetään huomiota jotta myös tulevat sukupolvet voivat nauttia kalastamisesta

arvoisa puhemies

monestihan energiantuotannossakin käytetään polttoturvetta ja metsähaketta yhdessä sekä sähkön että lämmön tuotantoon

edustajat reijonen ja kiviranta pitivät tuossa jo aika kattavatkin esitykset siitä hengestä että se on aina hyvä jos saa korotonta maksuaikaa pidempään

nyt kun poliisikoulutusta ollaan korottamassa ammattikorkeakoulutasoiseksi niin toivoisin että poliisikoulutukseen lisättäisiin pakollisena myöskin ensiaputaitojen opettaminen tuleville poliiseille

tämä tietysti riippuu kulkuneuvon hinnasta ja siitä missä vaiheessa se hankitaan ja onko se hankittu kun on saatu töitä työn takia ja voidaan kritisoida muodostuuko todella ylikompensaatiota jos auto on hankittu pelkästään työn tekemiseksi

varsinkin maatalouden harjoittajilla nyt tällä kertaa on niin että kun ne tulot eivät ole kovin suuret ja sitten saattaa toimintaan liittyä kumminkin muitakin lainoja niin tämä kyky maksaa perintöveroa voi olla aika pieni vaikka ne verot eivät aina olisi suuria

niitä tietysti tässä kalastuslaissa nyt tulee ja sitten asetuksissa tulee lisää ja ehkä siinä myöskin sitä ely keskusten laajempaa valvontaa jonkun verran tarvitaan jos se jossain on puolusteltavissa

varmaan turvesoiden kohdalla on jos ajatellaan että jotain pienhiukkasia jätevesissä siirtyy vesistöihin ja muuta kyllä nykypäivänä olemassa ratkaisuja mitä voidaan kohtuudella tehostaa että saadaan ympäristönsuojelua hallittua sitä kautta

poikani tukehtui auton alle

tokihan sitten on joitakin suurempia tiloja joissa myöskin voi tulla perinnönsaantitilanteita ja siellä summatkin ovat suurempia sitten

ministeri tosin sanoi että asetuksissa tullaan säätämään sitten tarkemmin että sitä valtaa jää myöskin sinne paikallisille mutta on tietysti hyvä jos tämä toteutuu ja vielä kahden kuukauden jälkeenkin ollaan siinä tilanteessa että tämä pitää paikkansa

tätä sanotaan tapahtuvan etenkin pienissä yrityksissä joilla ei ole välttämättä varaa maksaa kunnollista palkkaa ja joissa joudutaan työn takia ajamaan paljon ja on laskettu että työntekijä saisi verottomia korvauksia ajamalla autoa

sen jälkeen kun selvittelin tilannetta kävi ilmi että poliisikoulutukseen kuului ensiapukoulutus vain vapaaehtoisena ja suurin osa poliisikokelaista ei sitä suorittanut

varmaan niissäkin tapauksissa kun on puhuttu paljon että pitäisi luopua perintöverosta mikä sekään nyt tietysti ei ole oikein kohtuullista aina kaikissa tilanteissa tämä lisämaksuaika on tarpeen ja sikäli varmasti kannatettava ottaen huomioon tämän maatalousalan tuottavuusongelman mikä

arvoisa puhemies

siellä on jo tapahtunut sitä että sieltä reuna alueilla olevista kunnista ovat palvelut siirtyneet sinne kaupungin keskukseen

keskustelu on päättynyt

silloin ravut eivät ole nyt e

tätä keskustelua varten estellä päivä tällä kertaa on myös jos palvelut tuottaa selvältä mutta normaali keskustelu päättynyt säveltää valtava

palkansaajajärjestöt suomen yrittäjät ja veronmaksajain keskusliitto ovat tyrmänneet suunnitelman siitä että tämä tuottaisi lisää verotuloja valtiolle

päiväkeskusta varten estellä porrastuksen neljäsosaa kunnes mustui johto tunsi vähintään ympäristövaliokunta keskustelu voi mitata sillä että

niin kuin totesin ministeri lupaili että valta ei siirry ely keskuksille ainakaan kokonaan ja tarkemmin tästä hallinnosta säädetään asetuksella

työnantaja maksaa kilometrikorvauksen työntekijälle siksi että työntekijä käyttää omaa autoaan työajoihin

eivät ne jotka siellä reuna alueilla asuvat ja maksavat olemattomista palveluista yhtä korkeat kunnallisverot kuin siellä keskustassa asuvatkin saa mitään ellei sieltä saa edes edustajaa sinne kaupunginvaltuustoon

kysyisin ministereiltä nyt kun he ovat aitiossa jo pitkään istuneet ilman puheenvuoroa kuinka paljon nyt on laskettu säästöjä tulevan tästä kuntauudistuksesta koska siltä pohjalta tässä varmaan noin vuosi sitten lähdettiin liikkeelle ja hallitus esitti uutta mallia että kaikki toimii ja halvemmalla ja paljon säästöjä tulee että saadaan tämä valtiontalous kuntoon

ihmisethän eivät voi valita kun he jäävät kuntaliitoksissa tai varsinkin pakkoliitoksissa sinne kunnan reuna alueille silloin kun he ovat sieltä pienemmistä reunakunnista

sinne on lyhyt kulkea mutta sitten kun ajatellaan jotain pohjanmaan tai muun suomen asukasta on varsin pitkä matka lähteä selvittämään asioitaan sinne ely keskukseen varsinais suomeen

autoliiton mielestä kilometrikorvauksen alentaminen ei parantaisi julkista liikennettä vaan heikentäisi liikkuvaa työtä tekevien asemaa entisestään

kyllä tämä demokratian kannalta on tarpeen ja hyvinkin ajankohtainen koska emme me nyt tiedä luopuuko tämä nykyhallitus näistä pakkoliitostavoitteista vai eikö se luovu

metalliliitto toteaa että julkisen liikenteen käytön lisääntyminen on tietenkin kannatettava asia mutta valitettavasti julkisten välineiden käyttö työasioissa ei useinkaan ole realismia

tietysti tätä hallinnon vaillinaista siirtymistä kuvaa se että myöskin kaikkiin muihin ely keskuksiin jää vielä toistaiseksi virkamiehiä jotka pystyvät ottamaan kantaa myöskin näihin kalastusasioihin koska ketään ei väkipakolla siirretä töihin toiseen ely keskukseen tämän lain vuoksi

veronmaksajain keskusliiton mielestä kilometrikorvausten rajoittaminen merkitsisi työntekijän omaisuuden siirtämistä työnantajan käyttöön ja työnantajan kulujen siirtämistä työntekijän maksettavaksi

etelä karjalan myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry ja heidän puheenjohtajansa veli matti ahonen katsovat että ajomäärät vähenisivät mikä saattaisi haitata myyntiä ja markkinointia

on hyvä että myöskin yleisestä kalastusoikeudesta ja vesiä omistamattomien mahdollisuudesta kalastaa huolehditaan ja näin täytyy jatkossakin tehdä

tässä on ainoastaan se että pitäisi sopia niistä periaatteista millä tavalla tämä tehdään ja uskon että maaseudulla on väestö jo oppinut näitten yleisten uistelulupien ja muitten puitteissa suhtautumaan kumminkin kohtalaisen realistisesti näihin yleisiin kalastusoikeuksiin

varsinais suomen myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset toteavat

maatalousyrittäjän kilometrikorvaukset tulisi saada muiden yrittäjien ja yrityksien korvauksia vastaavalle tasolle ja niitä pitäisi lisätä koska maatalouden ajot rasittavat yrittäjän taloutta

lisäksi kannatimme osittain edustaja myllykosken esiin tuomaa työttömien maksutonta kalastusoikeutta

arvoisa puhemies

tässä on hallitus ollut kovasti alentamassa opetuksen ja kulttuuritoimen määrärahoja ja samalla hallitus toivoo kumminkin että opetus tiede ja tutkimus kehittyisivät ja kouluolot säilyisivät hyvinä tai paranisivat

arvoisa puhemies

hallituksen esitys eduskannalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sisältää muutamia muutoskohtia

lukioiden kohdallahan on ollut huonoa myöskin se että jos maaseudulla lukiot harvenevat niin näille oppilaille matka sinne kouluun muodostuu rasittavammaksi ja sen myötä koulupäivä tulee pidemmäksi tai tulee jopa paineita muuttaa jonnekin sen opiskelun perässä ja joutuu pois kotoa ja siitä valvovasta ympäristöstä joka monesti myöskin tukee sitä läksyjen lukua ja kouluun valmistautumista

hallituspuolueet ovat täällä eduskuntapuheissa tuoneet usein esiin sen että maatalouteen liittyvää byrokratiaa ei pitäisi lisätä

lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maataloustuotteiden kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvien tarkastusten maksullisuudesta valtion viranomaisten osalta

tässä nyt on sellaisten maksujen lisääminen että tämän maanviljelijän taikka maataloustuotteiden kauppaa harrastavan ei tarvitse tehdä tarkastuksesta mitään anomusta vaan viranomaiset päättävät tarvittavista tarkastuksista ja myöskin perivät niistä tarkastuksista maksun

jo vuosia on ollut nuorille ainakin huonoja aktivointitoimenpiteitä ja työllistämiskokeiluja puolen vuoden kokeiluja paljon lyhkäisempiäkin

tietysti toisaalta voidaan sanoa että suomi tällä hetkellä kärsii siitä että meillä on liian koulutettua työvoimaa ja sitten on tarjolla vain joitakin halpatyövoimapaikkoja niin että pitää tuoda ulkomailta sitä työvoimaa samalla kun yritetään velkarahalla maksaa sitten sitä oman maan työvoimaa kortistoon mitä ei kannata kouluttaa

vuodenvaihteen myrskyissä myös varsinais suomessa aiheutui sähkölinjalle kaatuneiden puiden vuoksi joillakin alueilla jopa kymmenen vuorokautta ylittäneitä sähkökatkoja

kun niistä yleensä ei seuraa kumminkaan pätevöitymistä johonkin tiettyyn hommaan tai sitten se työ ei jatku sen kokeilun jälkeen niin se syö hyvin paljon nuorten motivaatiota yleensä osallistua tämmöisiin kokeiluihin

näiden katkojen vuoksi joidenkin kauppojen elintarvikkeet menivät roskiin monet vanhuksia ja lapsia hoitavat laitokset olivat vaikeuksissa puhumattakaan maaseudulla asuvista omaishoitajista jotka joutuivat siirtämään omaisiaan väliaikaiseen hoitoon laitoksiin tai toisten sukulaistensa luo omilla kustannuksillaan ja siten lisäkulut siirtyivät sähköyhtiöltä heille kun korvaukset joita on mahdollisuus saada ovat suomessa olemattomia

tietysti työnantajapuoli näkee kokeilut toisaalta ja toisella tavalla

tässä on eräiden valiokunnan keskustapuolueen jäsenten ja valiokunnan perussuomalaisten jäsenten tekemä vastalause ettei luotaisi tämmöistä maksuautomaattia ja siinä mielessä katson että ollaan oltu valveutuneina liikkeellä kun maatilatalouden harrastajien menot ovat nykyään suhteellisen suuria ja tuotteista saatava hinta on huomattavasti laskenut tämän maailmanlaajuisen kaupan ja eun paineessa

nämä mediasta tulevat tiedot ovat hyvin ristiriitaisia tällä kertaa ja luovat semmoista masennusta varsinkin niille jotka eivät heti peruskoulun tai lukion jälkeen saa sitä seuraavaa opiskelupaikkaa

jos he palkkaavat nuoren pätkätyöhön kokeilussa hyvin pienellä nimellisellä korvauksella ja saavat rahat siihen yhteiskunnalta ja sitten otetaan toinen nuori tilalle jatkamaan kun edellisen kokeiluaika tai passi loppuu niin se on tavallaan nuorten hyväksikäyttöä sillä vältetään luomasta oikeita työpaikkoja

koulutukseen ja tutkimukseen pitäisi pystyä edelleen panostamaan jos koetetaan tätä pientä suomea pitää huipputeknologiamaana ja tämmöisenä innovaatiomaana myöskin tulevaisuudessa

suomalaisista verkkoyhtiöistä fortum on panostanut viime vuosina ruotsissa voimakkaasti maakaapelien rakentamiseen

siinä mielessä varmaan toisessa käsittelyssä sitten tämä esitetään

olen sitä mieltä kansan vanhoihin

suomesta on myöskin kerätty maksuja sähköyhtiön ostoon venäjältä sen kunnostamiseen verkon rakentamiseen siellä